jyväskylän ja oriveden välinen osuus on yksiraiteinen ja erittäin mutkainen ja nopealle liikenteelle näin ollen sopimaton

keski suomen liitto yhdessä liikenneviraston kanssa on laadittanut jyväskylätampere ratahankkeesta liikennejärjestelmätasoisen esiselvityksen joka on parhaillaan viimeistelyvaiheessa

selvityksen mukaan rataosaa tulee kehittää vaiheittain siten että lopputilanteessa jyväskylän ja tampereen välillä on koko matkalla nopea kaksiraiteinen rata

itse olen saanut palautetta ähtärissä jossa karhut tallustelevat omakotitalojen marjapensaissa aiheuttaen kauhua lapsiperheissä

olisikin syytä harkita riittävien kaatolupien antamista sinne missä karhut sudet ja ahmat ovat asukkaille ja muun muassa poroelinkeinon harjoittajille harmiksi

me perussuomalaiset vaadimmekin että petovahinkokorvauksiin panostetaan nykyistä enemmän

arvoisa puhemies

tämä on pieni asia mutta koskee ilmeisesti ainakin tätä pyhää kirjaa katekismusta jonka käskyt jo alakoulussa osattiin ulkoa ja tiedettiin myöskin mitä ne merkitsevät

kuinkas vuosien saatossa on käynytkään

naapurimaamme ruotsin vienti vetää melkoisesti paremmin vaikka ovat pysyneet omassa valuutassaan eli kruunussa

nyt sivistysvaliokunnan puheenjohtaja vahasalo ei ole paikalla mutta hän oli huolissaan suomalaisten opetuksesta ja niin minäkin olen valtiovarainvaliokunnan sivistys ja tiedejaoston jäsenenä ja myöskin perussuomalaiset ovat huolissaan

hallituksen selonteon mukaan eu on suomelle luonteva poliittinen yhteisö jonka kehittäminen vahvistaa suomen vaurautta ja turvallisuutta

minä ja muut valtiovarainvaliokunnan perussuomalaiset jäsenet olemme perehtyneet valtioneuvoston selonteon sisältöön maamme eu politiikasta ja pettymyksemme on suuri

me toteamme että haluamme lisää resursseja kattavan kouluverkon ylläpitoon

selonteosta ilmenee ajatus että unioni on aina oikeassa ja mahdolliset ongelmat eivät olekaan unionissa vaan niissä jäsenmaissa jotka eivät ole noudattaneet komission antamia ohjeita

arvoisa puhemies

me perussuomalaiset olemme erityisen pettyneitä siihenkin ettei hallitus kykene selonteossaan antamaan selkeää vastausta siihen mitkä ovat sen tavoitteet integraa tion syventämisessä mihin on vedetty raja kos kien jäsenmaiden yhteistä velkaa yhteistä budjettia sekä eun laajaa kontrollia jäsenmaiden työmarkkinoihin eläkepolitiikkaan ja sosiaaliturvaan

vastustamme eun kehittymistä liittovaltioksi koska tästä aiheutuisi rahan ja vallan keskittyminen brysseliin

jos ja kun näin käy suomen eduskunta menettää sille perustuslain mukaisesti kuuluvan budjettivallan ja lähes kaiken muun päätöksenteko oikeuden

perussuomalaiset vastustavat jyrkästi eun tukipolitiikkaa joka aloitettiin edellisen hallituksen aikana ja jota on jatkettu sini puna vihreän hallituksen toimesta

me suomalaiset saamme kuten hallitus mielellään kertoo niin sanottua eu tukea satoihin kohteisiin

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

edustaja jalonen totesi täällä että rattijuoppous ei ole hyväksyttävää

tilintarkastustuomioistuimen tulisi pitää huolta siitä että eun tulot ja menot on mitoitettu oikein ja jopa laillisesti että vuosittaista eun talousarviota myös noudatetaan

neljä vuotta sitten kotikylässäni jyväskylässä sen jälkeen kun minut oli tänne valittu ihmiset ottivat puheeksi rattijuoppouden ja siihen liittyvät rangaistukset

eräs rangaistuskeino jonka olen täällä aikoinaan kertonut on kansalaisten mielestä kotikylässäni edullinen halpa mutta vaikuttava ja se olisi se että päästäisiin siihen että jos henkilö on syyllistynyt rattijuoppouteen välittömästi tuomion jälkeen hänen nimensä ja kuvansa laitettaisiin paikkakunnalla ilmestyvään lehteen

huomautukset eivät kuitenkaan ole johtaneet mihinkään erityistoimiin

lopuksi totean arvoisa puhemies että me perussuomalaiset olemme sitä mieltä että vähin mitä on tehtävä on eun uudistaminen vähemmän byrokraattiseen suuntaan

kannatan edustaja eerolan esitystä

häpeärangaistus näitten ihmisten mielestä on se joka puree paljon paremmin kuin muutaman kuukauden tuomiot jotka näistä rattijuopumustapauksista saa

eli arvoisa ministeri jätän pohdintaanne tulevalle eduskuntakaudelle olisiko tässä kansalaisten esille nostamassa asiassa mitään järkeä

rattijuopon kuva nimen kera paikkakunnalla ilmestyvään maakuntalehteen tai pienempään paikallislehteen

arvoisa puhemies

tässä olen reippaan tunnin verran kuunnellut tuolla työhuoneessa vilkasta keskustelua ja päivän tekstinä tuntuu olevan näitten yhteisöjen verovähennysoikeus edustustilaisuuksissa

kyllä siellä moni työpaikka jää tulematta

tuli mieleen semmoinen pieni asia näin urheilumiehenä entisenä miksei nykyisenäkin että kun monet firmat keski suomessa jyväskylässä ovat ostaneet muun muassa jäähallista jypiltä paikkoja jalkapalloseuralta paikkoja ne ovat antaneet asiakkailleen pari istuinpaikkaa täydellä ylöspidolla ja muuta niin kyllä minä veikkaan että tämmöinen pr ja yhteistyö asiakkaitten kanssa monelta firmalta kotikylässäni jyväskylässä jää pois että kyllä tällä on merkitystä

arvoisa puhemies

toinen on tämä mihinkä edustaja kari äsken puuttui tämä kuntien talousarvioiden kattamisvelvollisuus tietyssä ajanjaksossa

ministeri tietää mistä kunnasta olen kotoisin ja ilman tämmöisiä kirjanpidollisia noppaskonsteja jyväskylän kaupunki olisi ollut jo pitkään kriisikunta

aikooko hallitus tehdä mitään niin etteivät kuntien isät lähinnä viranhaltijat pääse tekemään tämmöisiä kirjanpidollisia noppaskonsteja joilla kumulatiivinen alijäämä muuttuu hetkessä kumulatiiviseksi ylijäämäksi

mielestäni nyt pitäisi kellojen soida niin suomen hallituksessa kuin brysselissäkin

tämä osakeyhtiö siis ervv hankkii rahoituksen markkinoilta ja jäsenvaltiot takaavat lainat joilla rahoitetaan talouskriisiin joutuneita maita

tämä on tärkeätä sen vuoksi että kun nyt on todettu että eu maat rikkovat systemaattisesti maastrichtin sopimuksen määräyksiä ja haluaisin tarkistaa niin kuin totesin entisenä tilintarkastajana noudatetaanko tässä tilanteessa tämän kyseisen luxemburgilaisen osakeyhtiön yhtiöjärjestystä

edelleen siitä selviää koska pidetään yhtiöjärjestyksen mukaiset kokoukset montako jäsentä valitaan hallitukseen ja montako tilintarkastajaa jnp

näitä haluaisin selvittää mutta kun olen sitä pari kertaa valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajalta kysäissyt hän sanoi että semmoinen on olemassa brysselissä ranskankielisenä mutta jostain syystä kuitenkaan minä en ole sitä haltuuni saanut

toinen ihmettelyni perustuu siihen miksi me edelleen luototamme suoritustilassa olevaa kreikkaa

miksi

apupaketit joita on myönnetty ja joita ollaan myöntämässä menevät kuten on todettu tässäkin salissa vanhojen lainojen maksuun saksan ja ranskan pankeille

jos saksa suostuisi tinkimään vaihtotaseen ylijäämästään muiden eu maiden hyväksi olisivat eun asiat merkittävästi paremmin tähän ei saksa kuitenkaan suostu

arvoisa puhemies

puhutaanko tulevalla vuosikymmenellä valtiosta jonka nimi on united states of europe eli yhdistyneet euroopan valtiot lyhennys use sen aika näyttää

suomi on koko meneillään olevan hallituskauden elänyt vekselivetoista elämää

perussuomalaisten varjobudjetti kiteytyy kolmeen sanaan

isännöintiliitto on tyrmistynyt siitä että eduskunta on säätämässä lakia joka tuo kiinteistönomistajille tuhansien eurojen tarpeettoman lisälaskun

perussuomalaisten mielestä verotuksen on tuettava aloittavia ja kasvavia pk yrityksiä nykyistä paremmin

mikäli tämä laki menee läpi eduskunnassa energiatodistus on jatkossa teoreettinen laskelma jolla ei juurikaan ole todellista vaikutusta energiansäästöön

täällä todetaan tämmöisestä yhteisöstä kuin greco joka on antanut suomelle suosituksia ryhtyä tarkoituksenmukaisiin toimenpiteisiin edustajasidonnaisuuksien ilmoittamisesta

puoluekokouksessa lahdessa

esitin että tulovero poistettaisiin yrityksiltä eräin ehdoin

esitykseni punainen lanka oli tuolloin että annetaan yritysten tuottaa voittoa ja sitä verotetaan vasta siinä vaiheessa kun omistajat ottavat rahaa yrityksestä omaan käyttöönsä

energiatodistuksen ulkopuolelle on jäämässä merkittäviä energiakustannukseen vaikuttavia tekijöitä kuten rakennusten tekniset järjestelmät ja käyttäjien toiminta

yleisperusteluissa todetaan että tarkoituksena on selvittää kansanedustajien sidonnaisuuksia ja edustajia pyydetään muun muassa ilmoittamaan seuraavia tietoa

energiatodistus ei vähennä yhtään kilowattituntia energiankulutusta

mitä välittämiseen tulee niin esimerkiksi omaishoitajien taloudellisesta toimeentulosta on huolehdittava nykyistä paremmin

hallintotehtävät valtionyhtiöissä hallintotehtävät taloudellisesti merkittävissä yrityksissä hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa ja hallintotehtävät merkittävissä järjestöissä

lakia valmistellut ympäristövaliokunta ei ole huomioinut isännöintiliiton lausuntoja joissa tuotiin esiin muun muassa edellä mainitut ongelmat

laki uhkaa muuttaa energiatodistuksen hyödyttömäksi ja lisää kiinteistönomistajien kustannuksia

tästä kokonaisuudesta totean että eräs asia on jäänyt hieman taustalle

valtio ei hyödy tästä leikkauksesta sentin senttiä koska eläkkeet maksetaan pääasiassa kuuden yksityisen eläkeyhtiön kautta

arvoisa puhemies

sain terveiset tämän istunnon aikana jyväskylän kaupungin säynätsalosta kohdistuen valtiovarainministeri rinteelle

ministeri rinne toivoo maakuntalehti keskisuomalaisen haastattelussa että suomessa ryhdyttäisiin keskustelemaan vakavasti työperäisen maahanmuuton lisäämisestä

arvoisa puhemies

kuntatalouden velkaantuminen jatkuu myös ensi vuonna ja vuosikate heikkenee edelleenkin eikä kata jatkossakaan nettoinvestointeja

vuosikatteeseen vaikuttavat paitsi työttömyydestä johtuva kuntien verotulojen jatkuva heikkeneminen myös valtionosuuksien leikkaukset

tämän takia emme olisi hallituksen tavoin tiukentaneet ja heikentäneet maatalouden luopumistukien ehtoja koska tämä lisää tilojen alasajoa ja aiheuttaa työttömyyttä maaseudulla

on selvää että tällaiset hallituksen harjoittamat toimenpiteet autioittavat entisestään suomen maaseutua koska viljelijät käytännössä pakotetaan muuttamaan pois kotiseudultaan hallituksen keskittämispolitiikan seurauksena

arvoisa puhemies

mie oon karjalan poikii ja olen ylpeä siitä

mielestämme metsäperusteinen biotalous on tulevaisuuden kasvuala

kotimaisen turpeen ja puun käytön lisääminen sekä sen käyttö eri tarkoituksiin tulee huomioida voimallisemmin

puurakentaminen sisältää myös perussuomalaisten mielestä mittaamattomat mahdollisuudet

hehän viettivät sitä kotikylässäni jyväskylässä mistä myös olen ylpeä että jyväskylässä me entiset karjalaiset ja keskisuomalaiset suhtaudumme positiivisesti heidän asiaansa